juha sipilän hallituksen osalta voi heti kiitellä tätä että tilannetaju ja tilannekuva tuli aika nopeasti näillä hallituspuolueilla yhtenäiseksi talouden osalta

vaihtotaseen vajeen osalta tässä juha sipilän hallituksen paketissa on aika paljon esimerkiksi biotalouden osalla niitä elementtejä millä me suomeen rajoittaisimme esimerkiksi ulkomaisen energian tuontia ja laittaisimme omat energiantuotantolaitokset parempaan vauhtiin käyttäisimme paremmin metsäenergiaa käyttäisimme enemmän bioenergiaa tutkisimme biodieselin mahdollisuuksia ja toiselta puolelta sitten millä me sitä tuontia rajoittaisimme

eli kun viime hallituksen kauden alussa turpeen vero nostettiin ja hakkeen tuki laskettiin niin onneksi se saatiin korjattua siinä loppumetreillä

toivottavasti siitäkin päästään ratkaisuihin niin että meillä olisi pitkäjänteisempää politiikkaa ei ailahtelevaa politiikkaa eli tässä juha sipilän hallituksen ohjelmassa ajatellaan vähän niin kuin seuraavalle hallituksellekin meneviä asioita

täytyy sanoa että viime kaudella saatiin kuitenkin tämä niin sanottu peikko ryhmä eli yhteinen näkemys näihin energian tavoitepohjiin ja toivon että ne pitävät

se on aivan näin

pirkanmaalla esimerkiksi tampere on meillä ollut hyvin vahva vientikeskus ja vientivetoinen paikka ja kun tampereen vienti vetää niin vetää myös maakuntien alihankintateollisuus

se on erittäin tärkeä asia että meidän isojen kaupunkikeskittymiemme missä on teollisuutta ja muuta yritystoimintaa vienti ja toiminta olisi vahvassa vireessä

hieno asia on että tässä ensimmäisen kerran taas pitkään aikaan pk sektorille ja pienyrittäjille on jotain tarjota eli tämä yritysvähennys ja myös huomioidaan monella tapaa esimerkiksi byrokratian keventämistä ja siihen liittyviä asioita pk sektorilla

yhtä lailla tulee vaikuttamaan työllisyyden kynnysten madaltaminen ja työn vastaanottamisen madaltaminen

arvoisa puhemies

olen samaa mieltä lindtmanin ja töllin kanssa tästä että pitää katsoa kokonaisuuksia

toivon myös tässä että hallitus olisi katsonut kokonaisuutta kuntien näkökulmasta kun lähdettiin näitä leikkauksia tekemään sillä nyt keskustelussa oleva kiinteistövero minkä tölli ansiokkaasti esitti vaikuttaa kuntien rahoitukseen yhtenä nämä hallituksen leikkaukset mutta lisäksi tulevat vielä pienten lukioiden leikkaukset ammattikorkeakoulun ammattikoulun osalta aluekehittämisrahojen leikkaukset

eli mitä paremmin me saamme ihmiset töihin sitä vähemmän meidän tarvitsee sitten valtiontalouden osalta käyttää rahoitusta työttömyyskustannuksiin

voimme käyttää sen kaikkiin muihin valtion palveluihin myös heikompiosaisten puolelle

sitten lisäksi on tämä rakennemuutos mikä on menossa ainakin näillä meidän vanhoilla savupiipputeollisuusalueillamme niin että me tarvitsemme myös panoksia vahvaan elinkeinotoimen kehittämiseen

siellä on tavoitteet ja yhteiskuntasopimuksessa on asetettu nyt x tavoitteet mitä on esitetty

sdp on esittänyt siellä työntekijäpuolen tavoitteita monta päivää valtio on antanut omansa ja varmasti tämän kesän aikana näistä tulee jonkinlainen yhteenveto ja neuvottelujen jälkeen päästään sinne

aiemmat poliisiuudistukset ovat vieneet maakunnasta poliiseja tuonne keskuskaupunkiin ja niistä on tullut sitten enemmänkin päällikkövirkoja sinne ja niin sanotut tekevät kädet ovat sieltä maakunnasta aina hävinneet

minä siis todella toivon että päästään yhteiskuntasopimukseen ja saadaan sitä kautta myös potkua suomen toimintaan

arvoisa puhemies

tässä on hyvin tullut arjen turva harva asutusalueilla esille ja nostaisin tässä sen uudistuksen ja erilaiset uudistukset esille että esimerkiksi pirkanmaalla tehtiin uudistus siten että kerättiin melkein kaikki poliisit tampereelle mutta keski suomessa jätettiin sentään joitain toimipisteitä

esimerkiksi kesäaikaan meidän maakuntiemme väestö kaksin kolminkertaistuu ja sinne viedään juopot vähäksi aikaa sitten selviämään ja se on pois silloin kuntienkin toiminnasta ja muusta toiminnasta

mutta sitten jos poliisivankilat suljetaan nimittäin poliisipartioitten aika menee siihen että viedään sinne keskuskaupunkiin niitä juoppoja tai sitten kotietsinnässä kun haetaan rikollisia takaisin katsomaan sitä kotitapahtumaa ja liikkuva poliisi lakkautetaan niin onko tässä sitten ratkaisuna liikkuva poliisivankila

sitten toinen asia on poliisivankilat eli vaikka nyt ei ole suoria säästöpaineita niin ainakin pirkanmaalla halutaan lakkauttaa se viimeinenkin poliisivankila mikä on mäntässä mikä palvelee niin keski suomen kuin myös sitten pirkanmaankin aluetta

se ainoakin poliisipartion tehtävä jää sitten juoppokuljetuksiin kohti tamperetta jossa menee kaksi poliisimiestä a kaksi tuntia suuntaansa

siinä menee puoli vuoroa kun he vievät sitten

tämä on iso juttu johonka tulisi pyrkiä ja sitä kautta voidaan purkaa myös kuntien velvoitteita mikä olisi tarvinnut tehdä jo edellisen hallituksen aikana

varsinkin nyt kun lainsäädäntö mahdollistaa sen että rikolliset täytyy tuoda tai he voivat tulla kotietsinnässä sinne katsomaan mitä kotietsinnässä tapahtuu niin silloin yhtä lailla on tätä kuljetusta ja poliisivoimien resurssit menevät näihin kuljetuksiin

infrasta lyhyesti vielä

meidän täytyy saada pyörät pyörimään maanteille

toivon edelleen näitten sanojen myötä onnea hallitukselle ja sen ministereille tässä kovassa yrityksessä tehdä ja saada suomi kuntoon

arvoisa puhemies

kun täällä jossain vaiheessa sanottiin tästä alkiosta ja lisäksi vielä rehnistä ja euroopasta niin täytyy todeta että noin sata vuotta sitten alkio ennusti että eurooppa tulee pärjäämään ja eurooppaan muodostuu valtioiden liitto mutta hän ennusti samalla myös että siinä tulee olemaan hallinnollisia ongelmia

aktiivinen ja aloitteellinen näillä sanoilla haluaisin suomea kuvattavan tulevaisuudessa osana eurooppaa euroopan yhteisöä

selonteossa ei nyt pureuduttu käytännön tasolla suomen vaikutusmahdollisuuksien parantamiseen ja meidän tietotaitomme viemiseen eussa esimerkiksi tähän direktiivien erilaiseen valmisteluun

onneksi tässä kuitenkin on suomen suhtautuminen hieman muuttunut ja ei puhuta pelkistä blokeista vaan tämä pohjoismainen yhteistyö nähdään myös virallisena väylänä viedä asioita eteenpäin

suuri valiokunta onkin tähän mietinnössään hyvin pureutunut ja myös eurooppaministeri stubbin näkemykset ovat lähestyneet keskiryhmän pohjoismaiden neuvostossa esittämiä ajatuksia virallisemmasta pohjoismaisesta yhteistyöstä

kuitenkin on varmaan molemmissa organisaatioissa kehittämisen varaa yhtä lailla meidän pohjoismaiden neuvoston yhteistyössä kuin tässä eun suunnassakin

tällä hetkellä on tärkeää niin työllisyyden kilpailukyvyn suomen elinmahdollisuuksien ja liikennesektorin kuin monen muunkin asian kannalta se että pohjoismaat yhdessä tiivistävät edunvalvontaansa eussa

esimerkiksi energia asioista meillä on paljon annettavaa direktiivien valmisteluun ja meidän on varmistettava että eun sääntely ei vie meiltä niitä mahdollisuuksia kehittää uusiutuvien energialähteittemme käyttöä

yhtä lailla puutun vielä näihin elintärkeihin elinympäristöjen kymppikohteisiin ja olen tässä edellisten puhujien kanssa samaa mieltä että täältä tulisi kyllä keventää tätä listaa

jos annetaan virkamiehille ja viranomaisille sitten eri tulkintatilanteissa turhan vapaat kädet tulkita niin tästä voi muodostua ristiriitatilanteita ja niin sanottuja sanktioita

lähitulevaisuudessa on ehdottoman tärkeää vaikuttaa useisiin direktiiveihin energian osalta esimerkiksi kestävyysdirektiiviin maankäytön muuttumiin jotta suomalaiset uusiutuvat energiat eivät joudu kiellettyjen listalle

olisi selkeämpää kun tämä kohta menisi tämän vastalauseen mukaisesti

eun sääntely voi pahimmassa tapauksessa rampauttaa ne elinkeinoelämän sektorit etenkin biotalouden jotka voisivat tuoda suomelle kilpailukykyä kasvua ja työtä

toivottavasti eu ei ajattele olevansa sellainen johtaja joka runnomalla vie asiaa eteenpäin sillä silloin ei kansainvälisillä areenoilla saada ketään mukaan eikä mitään aikaan

eun byrokratian purkamistalkoot ovat olleet muun muassa yrityspuolella ja muualla menossa mutta turhaa byrokratiaa on myös tässä eun yhteisöllisessä yhteisössä purettava

myös useita erilaisia vääristäviä tukia on saatu aikaan ja hyväksytty tämmöisiä kansallisia päätöksiä kuten esimerkiksi saksan vahva tuki kivihiilelle saksan vahva tuki muun muassa sitten biokaasulle joka vääristää sinänsä sitten toista kautta eli sianlihan hintaa tulee alentamaan kun siellä tilat saavat vahvan tuen biokaasusta ja biosähköstä ja yhtä lailla tuulivoiman tuki saksan osalta

toinen asia mistä on tullut paljon puhelinsoittoja on kupariverkkojen huono jama tällä hetkellä

eli monet puhelinyhtiöt varsinkaan sonera eivät huolehdi kupariverkostaan eivätkä niistä laitteista sen jälkeen vaikka siellä nyt tälläkin hetkellä on vielä laajakaistan käyttäjiä kupariverkon päässä

eli haluammeko tästä eusta tämmöisen tukiviidakon ja byrokratiaviidakon

ei ole kuitenkaan toimivaa mokkulaa saatikka sitten muut linjat eivät pelaa eli tarvitaan niitä valokuituja joista ministeri mainitsi ja niitä tulisi vielä kiihdyttää enemmän

olen huolissani tosiaan suomen osalta maa talouden byrokratisoitumisesta edelleen ympäristö ja kestävyysdirektiivien osalta eu politiikan tulosta suomen metsään ympäristödirektiiveistä

esimerkkeinä meille suomen kilpailukyvyn heikennyksistä ovat tässä lähimenneisyydessä olleet rikkidirektiivi ja dohan sopimukset

pitää kehua edustajia siinä pohjoismaiden neuvoston työssä kuten eero suutaria että saimme siellä hyvän rikkidirektiiviselonteon ja toivottavasti me pohjoismaat yhdessä teemme sillä tätä regulaatiota helpommaksi ja otamme käyttöön muun muassa rikkidirektiivin osalta niitä keinoja että meidän kilpailukykymme yrityselämässäkin säilyy

sähkö ja kaasumarkkinaa koskeva lainsäädäntöpaketti oli melkomoinen itse luettavaksi ja käsiteltäväksi ja meillä oli valiokunnassa hyvin asiantuntijoita kolmisenkymmentä

saimme niin kuin tuossa äsken puheenjohtaja pekkarinen kertoikin muutoksia aikaiseksi valiokunnan kanssa ja sisältömuutoksia hyvinkin tähän joukkoon mahtumaan

päätavoitteena oli panna täytäntöön tämä unionin kolmannen energiapaketin sisältö ja toisena tavoitteena oli tämä energiavarmuuden varmistaminen ja sitten sitä kautta saada tämä kantaverkkomääritelmä tänne

itse näen tämän aika tärkeänä lähtökohtana juuri siihen jos meillä on hajautettua sähköä ja niillä mahdollisuutta päästä sähköverkkoon

ne liitokset ovat syntyneet siitä että on ollut luottamus yhteen liittyvien kuntien suhteen mutta erityinen luottamus on ollut myös valtion ja kuntien välisessä suhteessa

toinen on juuri tässä maakaasumarkkinalaissa se mahdollisuus että me voimme myöskin biokaasua ohjata sitten aikanaan jos näitä putkistoja myös siihenkin käytetään eli tämä laki antaa senkin mahdollisuuden ja näen sen vahvana kuten tuolla ympäristövaliokunnan lausunnossa tämä asia on mukana että myös hajautetun energian osalta voidaan näin toimia

tällä hetkellä kuntauudistus on kyllä siinä asennossa että meidän luottamuksemme keskinäiseen yhteistyöhön tämän seutuyhteistyön lakkauttamisen jälkeen on lähtenyt

aika äkkinäinen paras hankkeen lopettaminen on myös yhtä lailla vienyt luottamuksen kuntien väliltä mutta se on myös vienyt kunnilta luottamuksen valtion suuntaan

tässä oli myös muutosta tähän laskutukseen kuten edellä tuli esille ja näen tämän laskutuksenkin niin että se sähkölaskutus osaltaan on ajantasaista niin että me näemme energiatehokkuuden ja asiakas näkee tarkalleen mitä ja kuinka paljon käyttää missäkin tilanteessa ja myös sitä kautta voidaan varmistaa ja kehittää energiatehokkuutta

mikähän se lääke tai temppu on että tämä luottamus uudestaan löydettäisiin siihen että me yhdessä kunnat yhdessä ja valtio rakentaisimme vahvoja peruskuntia

siellä oli tietenkin meillä valiokunnassa näkemyksiä ja keskustelua sitten tämmöisestä tasalaskutuksesta mutta myös tämä mietintö mahdollistaa tämän

mutta kun näiden valtion toimenpiteiden johdosta meille on tullut lisää velvoitteita ja näissä liitoksissa on muodostunut kustannuksia mitä emme ole pystyneet rationalisoimaan niin liitoskuntien talous on tällä hetkellä aika huonossa jamassa yhtä lailla jämsässä joka on tehnyt jo kolme liitosta kuin mänttä vilppulassa missä on tämä liitos tapahtunut

itse isompi asiahan on sitten tässä koko paketissa tämä toimitusvarmuuden kehittäminen näitä sään ääri ilmiöitä kohtaan

palautusjärjestelmä mikä tähän on rakennettu on ihan byrokratian vahva kukkanen

useat sähköyhtiöthän ovat jo tällä hetkellä kyntäneet tienvarteen näitä kaapeleitaan ja suojanneet niitä ja varsinkin sanotaan tuossa keskisen suomen osalla muutama vuosi sitten tätä meidän metsikköämme parturoitiin myrskyjen avulla molempiin suuntiin ja siellä on myös sitten laajennettu johtokäytäviä ja haettu eri vaihtoehtoja

lisäksi tässä järjestelmässä kun heikompiosaiset joutuvat kunnissa toimeentulotuelle valtio vielä laittaa kätensä sinne kuntien taskuun osaltaan loppupeleissä

niin kuin tässä selonteossa ja kuntarakenneuudistuksessa esitetään että näitä tämmöisiä kriisikuntia sitten voidaan liittää toisiin niin mitä niistä kahdesta köyhästä ja velkaisesta kaupungista sitten tulee yhteensä

näen että kuntarakenneuudistuksessa olisi pitänyt lähteä palvelut edellä ja varsinkin sote palvelut edellä

tästä keskusteltiin valiokunnassa paljon ja saatiin parannettua tätä mietintöä myös tälläkin lauseella näistä sähköinvestoinneista että mikäli seuranta osoittaa että sääntely aiheuttaa kohtuutonta vääristymää eri alueiden välisiin energian hintoihin valtioneuvoston tulee ryhtyä tarvittaviin korjaaviin toimiin

hallituksen linja pitää eli on tehty hyvä analyysi siitä mikä on maatalouden kannattavuuden tilanne tällä hetkellä mutta sitten on näitä kylmiä lukuja ja kylmät luvut eivät sitten kuitenkaan vastaa sitä mitä pitäisi tehdä

kuinka sitten tämä isompi erva alue mikä nyt on suunnitteilla ottaa huomioon pienemmät alueet

tämäkin jo paransi huomattavasti tätä meidän mietintöämme ja tätä lakipakettia mutta kuitenkin tähän jää keskustankin mielestä korjaamisen varaa vielä huomattava määrä

ihmettelen tätä kokoomusvetoista kuntayhtymien lakkautusintoa että nyt ollaan sairaanhoitopiirit todella lakkauttamassa ja tehdään sitten erva aluetta tai mikä niitten tilalle tulee mutta sehän vasta onkin mielenkiintoinen hallinnon himmeli

meidän oma sanotaan hakepakettimme mikä siellä on ollut on ollut vastatuulessa eussa ja näen että tällä hetkellä me poltamme täällä saksalaisten tukemaa kivihiiltä

tämä into kuntayhtymien lakkauttamisessa todennäköisesti tulee vielä maakuntaliittoihin se tulee vielä toisen asteen koulutuskuntayhtymiin ainakin mitä näissä alkusävelissä on saatu kuulla

ne vielä

kantaverkoksi ei kuitenkaan lueta tosiasiassa paikallista kulutusta palvelevaa korkeajännitteistä jakeluverkkoa jolla ei ole valtakunnallista sähkön siirtotehtävää

arvoisa puhemies

näen että tässä tarvitaan kyllä vielä aikalisää ja vahvaa keskustelua parlamentaarista keskustelua eri puolueitten välillä ja lisää vielä kuuntelemista kuntien näkemyksistä mikä on oikea ratkaisu

sentään jotain

arvostettu puhemies

haluaisin ministeriltä vastauksen tähän korhosen ja hongiston ja ehkä rossinkin ajamaan asiaan kuinka paljon tällä hetkellä on poliisivoimia keskitetty keskuskaupunkeihin